ministereillä on semmoisia aikatauluja että kun eduskunta kertoo näitä järjestyksiä niin silloin on joskus myös tehtäviä jotka ministerin on pakko hoitaa ja minulla on semmoinen tapaaminen nyt

niin ikään hallituspuolueet sopivat että tällä vaalikaudella saatetaan se viime kaudella aloitettu työ loppuun jolla tämä vainoaminen kriminalisoidaan ja nimenomaan valmistellaan se tavalla joka tulee sitten oikeasti toimimaan tuomioistuimessa

kun neuvottelut jatkuivat niin samaan aikaan toisaalla euroopan tarkastusvaliokunnat ja euroopan tilintarkastustuomioistuimen johto yhdessä sitten suomen ja saksan kanssa saivat muutettua asian niin että asia joka alun perin huolestutti suomen eduskunnassa on nyt evmn osalta saatu selvästi paremmalle nojalle

kun jokela tutkimus saadaan valmiiksi niin me pystymme sen jälkeen myös kaikilta muilta alueilta toteamaan ainakin mitä tietosuojaongelmia siinä tilanteessa oli

me lähdimme siitä että se tieto minkä pitää olla käsissä on se mitä tänään kuntajakolaissa hyväksytään ja sen lisäksi vielä vähintään puoli vuotta aikaa siitä kun tiedetään miksi sote on nyt muodostumassa

tämähän on asia joka pitää tutkia ja sitten eduskunnan pitää selvittää minkä takia kuitenkin tässä vaiheessa päädytään tähän ja mahdollisesti eduskunta sitten voi esittää myös kantanaan mitä pitää seuraavassa vaiheessa tehdä

samassa yhteydessä myös kun katsotte sitä eduskunnassa olevaa hallituksen esitystä on tarkoitus arvoisa puhemies katsoa mikä rooli näillä tietokonepeleillä ja internetillä on ollut joten ed

mutta se on netissä se sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteinen esitys ja siihen sisältyy myös tätä kaivattua poliisin ja syyttäjän yhteistyön parantamista ja ennen kaikkea siihen sisältyy mahdollisuus semmoiseen että jos talousrikollinen tunnustaa tekonsa niin syyttäjä ja poliisi voivat esitutkintavaiheessa rajata juttua niihin päärikoksiin

edustaja tolvanen puhui viisaita juuri siitä että yksi palanen ei yksin tässä onnea tee mutta me tarvitsemme monia työkaluja ja saattaa olla että vaikka näitä tuomioita ei tulisikaan monta niin niillä on tosiasiassa suurempi ohjaavampi vaikutus kuin mikä on se määrä sitten lopulta nostettuja syytteitä tai tuomittuja tuomioita joka ehkä parin kolmen vuoden päästä nähdään

tästä näkökulmasta on erittäin tärkeätä ja vielä erityinen kiitos siitä että ne lisäykset mitä valiokunta teki nyt yleisille tuomioistuimille erityisesti on varustettu samalla kaneetilla kuin viime vuonna syyttäjälisäykset

kun viimeksi kuljin sukuhaudoilla kuusamossa törmäsin esiäitiini joka on syntynyt pummangissa menetetyssä käsivarressa ja muistin kuusamolaisen mutta myös tornionjokilaaksosta tutun sanonnan

me olemme antaneet teleyritysten toiveiden mukaisesti selvästi poikkeuksellisen pitkän siirtymäajan ettei liian nopeasta voimaantulosta aiheudu näitä ongelmia

soinin kysymykseen vielä näin jälkikäteen että jos eduskunta nyt hyväksyy nämä valtuudet niin tutkijalautakunta tutkii myös tietokonepelien roolin tässä jokelan tilanteessa

arvoisa her ra puhemies

kaiken kaikkiaan se prosessi joka nyt veroparatiisien suitsimisyrityksissä on alkanut on hyvä mutta olisin aika varovainen käyttämään senkaltaisia ilmaisuja että nyt ne saadaan kuriin tai tämä toimi on merkittävä

jos käy niin mitä suomi ei missään tapauksessa toivo eikä käsittääkseni hallitus aja jos kuitenkin päädytään siihen että ervv ja evm elävät rinnakkain paljon ajateltua pidempään niin silloin on kyllä avattava uudelleen ulkopuolisen tarkastuksen kysymys tästä ervvstäkin

toimitusministerinäkin ministeri brax kyllä vastaa sekä ministerinä ihmisenä että kansanedustajana ihan samalla tavalla

arvoisa herra puhemies

vielä siihen ruandan oikeudenkäyntiin sen verran tästä on käyty niin monta kertaa myös edustaja ruohonen lernerin kanssa keskustelua ja kirjallisiin kysymyksiin vastattu että en käy kaikkia yksityiskohtia läpi että tämä on tietysti aivan sattumaa ja toivottavasti niin ei koskaan tapahdu ja parempi jos ei olisi koskaan tapahtunut että suomeen osuu tällainen tilanne

tällä viikolla ensin yhdessä on sovittu sotesta ja sen jälkeen tässä salissa tänään kävi ilmi että perussuomalaisetkin ovat tästä sopeutuksen tasosta samaa mieltä kuin hallitus

valiokunnat tulevat kuulemaan kaikki nämä väitteet myös hkln lipuista ja luotan siihen että valiokunta kyllä saa kuvan siitä tapahtuuko jotakin sellaista että joku hyväksi havaittu palvelu lakkaa tämän esityksen myötä vai onko toimittu oikein

viime vaalikaudella oikeusministeriön osalta perin tuottavuusohjelman joka oli osittain kohtuuton ja ainoana ministeriönä oikeusministeriön tuottavuusohjelmaa helpotettiin

arvoisa herra puhemies

tästä sekä seuraavasta mitä kerron tuottavuusohjelmasta voidaan päätellä että nyt on kyllä tapahtunut semmoinen muutos paitsi eduskunnassa myös valtiovarainministeriössä ja ilman muuta hallituksessa että oikeusvaltion suojaaminen on ymmärretty sellaiseksi alueeksi jolla samat pelisäännöt säästötarpeista eivät voi vaikuttaa koska oikeusvaltiota ei voi säästää hengiltä

näin ollen koko juttu saadaan nopeammin kuitenkin riittävän tehokkaasti tutkittua ja kunnon rangaistukseen mutta silloin niitä rönsyjä voitaisiin nykyistäkin selvemmin katkaista

suomen pohjoisessa jopa niin keskellä kuin kuusamossa on ikivanhat traditiot kulkea töihin tehdä yhteistyötä hakea elanto ja osa kokonaista kulttuuriakin olla kanssakäymisissä jäämeren rannikon kanssa

on oikein hyvässä vaiheessa kiitos kysymästä

kaikki se työ mitä eduskunnan tarkastusvaliokunnassa tähän mennessä on tämän veroparatiisiprobleemin kanssa tehty viittaa siihen että ei olla lähelläkään tilannetta jossa asia olisi saatu kuriin tai jossa tämmöisellä yksittäisellä lailla vielä merkittävästi saadaan tilannetta parannettua

koko yhteisölainsäädäntö joka on aika vanha on sekä viime vaalikaudella että nyt tällä vaalikaudella uudistettu niin että nyt on tultu siis osakeyhtiön asunto osakeyhtiön yhdistyslakien jälkeen säätiölain uudistamiseen

mutta rikkana rokassa osana siinä taistelussa joka liittyy lähisuhdeväkivaltaan mutta joka liittyy myös työpaikkoihin oli tärkeätä että tämä valmisteltiin huolella

keskusta on tämän reilusti ja rehdisti sanonut jo aikaisemmin ja kaikki hallituspuolueet myös vasemmistoliitto ovat todenneet että tämä sopeutuksen taso on oikea

tästä ervv laista joka meillä nyt on käsittelyssä näkyy hyvin selvästi se tosiasia että tällä luxemburgilaisella yhtiöllä ei ole ulkopuolista tarkastusta lainkaan

aloitetaan vaalilaista

sitä todellakin valmisteltiin yhteistyössä ja käsittääkseni sillä on paitsi kaikkien hallituspuolueiden yksimielinen tuki myös merkittävän osan oppositiota tuki

me voimme käydä ulkomaalaisten tapauksissa niin sanottuja pikaoikeudenkäyntejä eli me olemme rakentamassa muun muassa helsingin poliisilaitokseen omaa istuntosalia jossa voidaan juttuja nopeasti käsitellä niin että tuomarit laskeutuvatkin sinne poliisiaseman puolelle pasilaan käymään juttuja niin että saadaan nopeasti pois päiväjärjestyksestä osa jutuista

siitä on kaikille alan toimijoille ja myös jos teillä on tahoja joista tiedätte että ovat kiinnostuneita lähetetty hyvin monipuolinen analyysi ja kysymyspatteristo muun muassa läpinäkyvyydestä ja toisaalta sitten muun muassa väärinkäytösten ehkäisemisestä ja myös siitä että säilytettäisiin se mikä on oleellista säätiössä että kysymys on yksittäisen varallisuusmassan hallintajärjestelmästä

jos teillä on mahdollisuus käydä katsomassa sen työryhmän esitystä siinä esitettyjä aika isoja pohdintoja ja vaikeuksia sekä lausuntokierroksella tullutta palautetta ja sen jälkeen ministerin hyvin tehtyä lopputyötä niin näette kuinka monimutkainen lainsäädännöllinen vyyhti aukeaa siitä kun ihmiset alkavat kriminalisoida semmoista käsitettä kun vaino

niinpä olen voinut päättää kauteni kun toivottavasti tässä hallitus vaihtuu tilanteeseen jossa suomessa on toista vuotta peräkkäin ennätysmäärä syyttäjiä käräjäoikeuksissa selvästi enemmän tuomareita kuin aloittaessani tässä tehtävässä

suomi on sitoutunut niin sanottuun rankaisemattomuusperiaatteen noudattamiseen aina jos näin vakavia syytteitä esitetään ja jos ei löydy muuta laillista foorumia niin silloin juttu on käsiteltävä suomessa ja voitte kuvitella että asiaa pohdittiin juurta jaksain ja esittelijät tutkivat kaikki vaihtoehdot

tästä näkökulmasta olen ministeri vapaavuoren kanssa käynyt aika paljon keskusteluita että nuorten suomalaisten miesten ja naisten norjan kielen taito tai kyky toimia tai suomalaisten pienten keskisuurtenkin yritysten mahdollisuudet toimia norjassa tällä hetkellä ovat selvästi huonosti tuettuja

se tarkoittaa eduskunnan budjettivallan meidän kansanedustajien tiedonsaantioikeuksien ja näiden riskien arvioinnin mahdollisuuksien vakavaa vaarantumista

olisin kuitenkin vielä uudelleen kysynyt siitä tilanteesta onko saamelaiskäräjien mukana olo tässä declarationissa sidottu siihen että saamelaismääritelmä käräjälaissa pysyy sellaisena vai onko tilanne niin että jos me perustuslakivaliokunnassa päädymme saamelaiskäräjälain muuttamiseen niin silti tämä ilo sopimus declarationeineen on eduskunnalle nyt annetussa muodossa

jo se miten täällä viitattiin aikaisemmin siirtohinnoitteluun ja näihin oecdn ohjeisiin käyvistä hinnoista kertoo siitä että sääntöjäkin on aika paljon mutta niiden tosiasiallinen valvonta on monissa maissa osoittautunut lähes ylivoimaiseksi

kysyisin valtiovarainministeriltä

tästä tullaan tuottavuusohjelmaan josta edelliset puhujat puhuivat paljon viisaita mutta on ehkä hyvä muistuttaa kuitenkin että edellisen hallituksen määräämää ykköstuottavuusohjelmaa oikeusministeriön osalta jo lievennettiin tällä vaalikaudella

mikä merkitys sillä on kun suomi kuitenkin valmistautuu vuoden päästä vaaleihin että maailmalle on näytetty tällä viikolla kahdessa jättimäisessä kysymyksessä hallituksen ja opposition yli yksimielisyyttä sekä isosta rakenneuudistuksesta että tästä sopeutuksen tasosta

eli hurjan voimakas ja vahva tuki

jos on niin että suomen ajama malli jossa evm on lopulta se pysyvä on se minkä kautta tätä kriisiä jatkossa hoidetaan niin tältä osin suomen hallitus eduskunnan myötävaikutuksella tai suorastaan pienellä painostuksella on hoitanut leiviskänsä hyvin mutta jos lähiviikkoina eteen tuleekin tilanne että ervvstä tulee paljon pysyvämpi kuin on tarkoitettu niin meillä on mielestäni uusi vuoropuhelu jossa tarvitaan suurta valiokuntaa ja kaikkia muita valiokuntia sitten tämän ervvn osalta läpinäkyvän tilintarkastuksen ulkopuolisen valvonnan osalta

hän voi tehdä sellaisia valintoja tai vakuuttaa koko kollegion koko hallituksen siitä että nyt tämä hallinnonala ei kestä enempää

söderman luetteli merkittäviä ihmisoikeussopimuksia jotka ihmisoikeusselonteossakin on se on siis ministeri stubbin vastuulla oleva osuus ihmisoikeusselonteosta lueteltu

tämä on nyt oikein hyvässä vaikuttamisvaiheessa koska oikeusministeriö on tehnyt hyvin analyyttisen myös kansainväliseen vertailuun pohjautuvan kysymyspatteriston nyt kaikille asiantuntijoille ja alan toimijoille

senkin kanssa on ollut niin kuin äsken kuulitte töitä mutta kuitenkin oikeusministeriö oli ainoa ministeriö jonka osalta jo aiempia päätöksiä lievennettiin ja kaikista tärkeintä on se että kun tehtiin tämä kakkostuottavuusohjelma niin tuomarit syyttäjät ja vankeinhoidon työntekijät jätettiin kokonaan sen ulkopuolelle

he ovat muun muassa suomea aikaisemmin käyttäneet näitä alun perin varastettuja tietoja luxemburgista ja sveitsistä ja sitä kautta saaneet luotua sekä porkkanoilla että varsinkin rangaistuksella ja kiinnijäämisuhalla pelottelulla tilanteen jossa ruotsiin on nyt palautettu vero paratiiseista paljon sekä yksityistä pääomaa joka on verottajalta salaa sinne viety että myös yritysten pääomaa

on helppo olla sitä mieltä ja siitä viime vaalikaudellakin kaikki olivat samaa mieltä että tähän on löydyttävä ratkaisu että meillä on olemassa niin ahdistavia pelottavia ihmisten omaan itsemääräämisoikeuteen kajoavia tapoja kiusata ihmistä uudella tavalla että se tarvitsee oman suojansa ja oman pykälänsä

meillä on kuitenkin maa jossa kaikki opiskelevat myös ruotsin kieltä valmiudet ja pohja kyetä toimimaan uusienkin nuorten miesten ja naisten norjassa työllistyä elättää perheensä

näinkin siis tuottavuusohjelmaa voidaan toteuttaa

ulkoministeri tuomiojan johdolla valmistellaan ja todella hyvä niin tammikuuhun näillä näkymin tähtäävää selvitystä näistä suomen eri yhteistyökuvioista

sitten tähän ensimmäiseen osuuteen

ruotsi ainoana euroopan maana koettaa toista vaihtoehtoa ja on ajautunut aivan kestämättömään tilanteeseen sen suhteen

vistbacka kovin paljon antaa painoa sille tilanteelle tai lähtökohdalle että yhtäkkiä suomessa muuttuisi se perustilanne että tasavallan presidentti ja muu ulkopolitiikasta päättävä muun muassa valtioneuvoston johto ja monesti myös eduskunnan ulkoasiainvaliokunta lähtökohtaisesti koko ajan riitelisivät kun koko perustuslaki on rakennettu sille yhteistoiminnan prinsiipille ja tälle yhteistoiminnan prinsiipille rakentuu myös uusi esitys

näiden mainittujen lisäksi myös ilon saamelais alkuperäiskansasopimuksen osalta lupaukset on vielä täyttämättä ja toivottavasti nekin hallitusohjelmaneuvotteluissa otetaan vakavasti

arvoisa puhemies

voi olla että edustaja zyskowiczin tarina on totta tai sitten niin kuin hän itsekin epäili ei välttämättä alkuunkaan mutta se miten instituutti suomessa syntyi

kysyisin kun varmaan se valmistelu on jo aika pitkällä

minä uskon että kun me katsomme sitä mitä ruotsi nyt viimeiset pari kolme vuotta on tehnyt niin meillä on aika paljon opittavaa siitä miten verohallitus toimillaan aktiivisemmalla aggressiivisemmalla kiinnijäämisriskiä nostavalla tarkastustoiminnalla mutta samaan aikaan myös houkuttimia luomalla on saanut aikaan sen että ruotsissa on ilmaantunut viime aikoina yllättäviä rehellisyyspuuskia satojen miljoonien itse asiassa tuhansien miljoonien kruunujen osalta yhteensä

tullaanko siinä arvioimaan myös näitä eri yhteistyökuvioita ei vain lyhytnäköisesti juuri suomen näkökulmasta vaan laajemmin baltian itämeren turvallisuustilanteen näkökulmasta

me lopetamme tämän vaalikauden suomen kaikkien aikojen ennätysmäärään syyttäjiä

sen takia se täytyi valmistella nyt tällä tavalla huolella niin kuin nyt on tehty ja minä olen todella tyytyväinen että tämä työ on näin nopeassa vauhdissa jo tässä

tältä osin toivon että emme joudu siihen työhön vaan että evm on sitten se pysyvä ratkaisu mutta pahoin pelkään että poissuljettua ei ole että tämän harjoituksen kanssa lähiviikkoina sitten jatkamme rakentavaa yhteistyötä

syntyi kansalaisjärjestöpainetta syntyi kestämätön tilanne että suomi oli selvästikin jäljessä muista pohjoismaista ja eduskunnassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtajat varapuheenjohtaja söderman ja puheenjohtaja sasi tekivät asiasta eduskunta aloitteen ja ottivat oikeusministeriin joka silloin olin minä yhteyttä ja todettiin että aloite on todella perusteltu ja että länsieurooppalaisissa maissa nimenomaan suomi näyttäytyi oudossa valossa

siltä osin on ihan selvää että jos eivät sm ja om saa tietohallintoon riittäviä resursseja niin nämä ongelmat ovat vakavia

lähetekeskustelussahan kerroin että me seuraamme euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioita ja mikäli sieltä tulee tuomio niin reagoimme välittömästi ja näin teimme

ja onko tarkoitus esittää kysymyksiä myös siitä millä tavalla kun huolehdimme omasta asiasta samalla myös huolehdimme siitä että itämeren ympäristössä baltian maat tuntevat olonsa jatkossakin turvalliseksi ja että me yhdessä ruotsin ja muiden pohjoismaiden kanssa voimme katsoa koko tämän alueen turvallisuutta

meillä oli aavistus että saattaa olla että tämä tuomio tulee ja seuraavana päivänä tuomiosta sekä perustuslakivaliokunta että lakivaliokunta saivat tarvittavan lakimuutoksen

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

kysymys on aivan oikeutettu ja aiheellinen

me tarvitsemme nyt luottamusta mutta sen takia on myös erittäin tärkeää että tässä salissa tänään ja jatkossakin kun tätä kriisiä ratkaistaan ei yritetä kaunistella asioita kaikki kivet käännetään

söderman on oikeassa että eitstä tulee vielä vaativampi tuomio myös etukäteisestä luvasta niin silloin siihen reagoidaan välittömästi

jos on puoluetta lähellä oleva säätiö se pitää sekä sen säätiön että puolueen itse ilmoittaa niin sanotuksi lähipiiriksi ja silloin päädytään kaikkeen siihen tarkkailuun mitä lähipiirissä oleminen tarkoittaa

eli kysymys on myös semmoisesta historiasta että eduskunnan vaatimuksesta on toimittu ripeästi ja eduskunnan perustuslakivaliokunta yksimielisesti puolsi tämän instituutin syntymistä

hemmilän esiin tuomia muita seikkoja

nimenomaan tätä aikuisen vastuuta niin sanotun välittäjän vastuuta on lakivaliokunnassa käsitelty ja kiristetty

ensi vuoden alussa meillä on valituslupajärjestelmä hovioikeuksiin ja meillä on parhaillaan könkkölän työryhmän ensimmäinen vaihe työtapojen uudistamisesta jo lakivaliokunnassa kakkosvaihe on hyvässä vauhdissa valmistelussa ja hallinto oikeusjärjestelmän erilaiset valituslupa ja rajoitusjärjestelmät ovat parhaillaan lausuntokierroksella

ei varmasti ole mikään salaisuus että tämän koko paketin rakentaminen sisäministeriön ja oikeusministeriön välillä on ollut tarkan punninnan paikka ja silloin tietysti kun saadaan kuitenkin näin hyvä uudistus niin kuin myös ed

arvoisa herra puhemies

mutta valvonnan osalta tarvitaan tietysti sitä että tältä osin tehdään ratsioita poliisi ja sisäministeri voi vastata siihen mutta myös ennen kaikkea meidän kaikkien aikuisten ja koulujen vanhempainiltojen ja erilaisten kansalaisjärjestöjen ja seurakuntien yleistä valveutuneisuutta siitä että nämä aikuiset niin sanotusti käräytetään

niistä nostaisin esille paitsi sen mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja koskinen jo nosti esityksen laadusta perusteluiden heikkoudesta ja ehkä puutteellisuudesta myös sen että jälkimarkkinoille meneminen mutta myös yksittäisten pankkien tukeminen ja itse asiassa kaikki nämä pääministeri kataisen sopimat uudet instrumentit voidaan toteuttaa ilman aiemmin suomen mielestä ehdottoman välttämätöntä vakautusohjelmaa sille maalle joka tätä lainaa saa

aivan viimeiseksi arvon puhemies somla marinoihin ja historiaan ja tarinoihin kerrottakoon että viime vaalikaudella somlasta sitten kun jatketaan vielä vakuutusoikeuteen hallitus antoi yksimielisen esityksen miten vakuutusoikeuden tilannetta olisi helpotettu ja nopeutettu

tämä on suomalaisessa rikosoikeuden valmistelussa huolellista mutta samaan aikaan huomattavasti nopeampaa toimintaa kuin aikaisemmin

sasi sanoi kummankaan ministerien tehtävä ei ole täällä levitellä niitä mahdollisia meidän välisiämme viime hetken neuvottelusyitä vaan puolustaa hallituksen esitystä joka varmasti kestää vertailun nykyiseen lakiin joka on huono

mutta mitä tulee sitten tähän verotukseen niin on olemassa kaksi prosessia josta toisesta tiedän oikeusministerinä enemmän koska oikeusministeriö vastaa kansalaisvaikuttamisen ja kansalaisjärjestöjen toimintaedellytysten parantamisen koordinoinnista

mutta poliittisista syistä perustuslakivaliokunta niin sanotusti ei ehtinyt asiaa käsittelemään koska siinä prosessissa järkeistettiin myös sitä mitkä kaikki paperit kulkevat kolmikantaosapuolten kautta

on yleinen kansalaisvelvollisuus ilmiantaa ne aikuiset jotka myrkyttävät lapsia tässä maassa

kysynkin jatkokysymyksenä

mitkä mahdollisuudet suomella on saada kaikki jäsenmaat nyt hyvin nopeasti edes kartoittamaan tilanne riittävän hyvin

hallitus on iltakoulussaan luvannut semmoisten yleishyödyllisten toimijoiden myös säätiöiden kuten julkisuudessa on ollut esimerkiksi lasten päivän säätiön tapaukset ja muut verotusta selkeyttää niin että silloin kun on oikeasti kysymyksessä yleishyödyllinen vanhustenhoitoon tai syrjäytyneiden lasten auttamiseen kuuluva säätiö niin verotustilannetta on luvattu helpottaa

joka ikinen alaikäiselle annettu alkoholiannos on omiaan tuhoamaan pysyvästi aivoja on omiaan johtamaan semmoiseen assosiaaliseen käyttäytymiseen että siitä on haittoja lapselle ja pahimmassa tapauksessa riistämään viattoman ihmishengen

siis jatkossa nämä uudet instrumentit voidaan antaa lainana niin että siinä on huomattavasti kevyempi kontrolli ja muun muassa ei automaattisesti ole imfn tai komission kontrollia lainaa ottavan maan valtiovarainministeriössä

ja jos niihin somlan työjärjestelykysymyksiin mennään ihan kunnolla niin silloin kyllä kannattaa myös katsoa ovatko tästä päivästä ne valtavat salkulliset jotka kiertävät pitkin kaupunkia lukuisissa erilaisissa kolmikanta asioissa silloinkin kun mitään uutta linjaratkaisua työmarkkinakysymykseen ei tarvita

näin ollen ei ole siis niin että ruuhkat kasvavat ja kasvavat ja että käsittelyajat pitenevät ja pitenevät

kun näkyy että nämä stressitestit eivät ole pitäneet paikkaansa ja kun osalla jäsenmaista ei ole välttämättä valmiutta itse kantaa ensisijaisesti saati että omistajien vastuulle laitetaan niin mikä on suomen seuraava liike tässä tilanteessa

toimittajien kotiin ei saa tehdä ja tämä on merkittävä uudistus ja ollut tässä esityksessä koko ajan kotietsintää muuten kuin vain erikoisetsintänä tuomioistuimen luvalla

suurin joukko asioista käsitellään ripeästi ja eurooppalaisittainkin todella mallikelpoisesti mutta talousrikosasioissa on vieläkin riski yksittäisissä tilanteissa ja ennen kaikkea poliisitutkinnassa että juttu venyy pitkään

arvoisa herra puhemies

tältä osin tarvitaan huomattavaa terästäytymistä myös meistä jokaiselta sen suhteen että me tartumme puhelimeen ja teemme rikosilmoituksen jos näemme tai tiedämme että joku välittää alkoholia alaikäiselle

minun mielestäni meidän pitää nämä asiat täällä uskaltaa puhua koska tämän paketin kanssa me todennäköisesti niin pahoin pelkään olemme vielä monta kertaa nokatusten ja eduskunnan pitää kunnioittaa kansaa ja synnyttää luottamusta myös sillä että vaikeat asiat käsitellään nyt heti

lausuntokierros on kolmen viikon pituinen ja silloin kun teemme historiallista tärkeätä ja onneksi hyvin jo etukäteen huolellisesti valmisteltua esitystä kolmen viikon lausuntokierros on mielestäni se oikea aika

näen että suomen veronmaksajien kannalta se seuraava iso kysymys on juuri se mitä kuvailitte

se virhe minkä professori viljanen onneksi löysi ja joka heti korjattiin oli erään pykälän viimeisen momentin puuttumisessa

jotta tarkastusvaliokunta aivan niin kuin perustuslakivaliokuntakin voisi toimia niin se pyrkii saavuttamaan ja on tässäkin asiassa saavuttanut yksimielisyyden ja siinä että tarkastusvaliokunnasta on hyötyä on erittäin tärkeätä se että valiokunta pidättäytyy haukkumasta arvostelemasta syyttämästä

nyt täytyy estää se ettei synny semmoista käsitystä että meidän aaa maiden piikki on auki ja seuraavaksi meillä voidaan maksattaa huonosti hoidettujen pankkien asioita

edustaja harkimon ja ministerin erinomaisissa puheenvuoroissa molemmissa toistettiin se viesti jonka täälläkin ovat jo aiemmat puhujat sanoneet että tämä asia ei ratkea pelkästään sinänsä ihan hyvinkin resursoidulla liikuntapolitiikalla ja opetus ja kulttuuriministeriön liikuntapuolen toiminnalla vaan tarvitaan kaikkien ministeriöiden toimintaa tarvitaan kuntien toimintaa

sen takia perustuslakivaliokunnankin myötävaikutuksella sisäministeriö ja oikeusministeriö tekevät nyt tiivistä yhteistyötä erityisesti talousrikostutkintojen nopeuttamiseksi syyttäjän ja tutkinnanjohtajan yhteistyön tiivistämiseksi ja siihen antaa parhaillaan eduskunnassa käsittelyssä oleva esitutkinta pakkokeino ja poliisilakipaketti paljon mahdollisuuksia

mutta tätä instrumenttia että semmoiseen paikkaan kotietsintää tekemään missä on lähdesuojalla suojattua materiaalia saa mennä vain tuomioistuimen luvalla ja vain niin että läsnä on koko ajan myös sitä informaatiota ja sen salaisuutta turvaava ulkopuolinen tuomioistuimen nimittämä henkilö kyllä pidetään sananvapauden näkökulmasta hyvin perusteltuna ratkaisuna

tämän takia huhtikuussa tuomme esityksen

tietosuojan näkökulmasta on mahdollista tehdä lait niin että oppilashuollon sisällä kaikki tieto eri ammattiryhmien sisällä kulkee joten sinänsä erittäin tärkeä kysymys ed